arvoisa puhemies

on erinomaisen tärkeää keskustella suomalaisesta peruskoulusta kun tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät sitä merkittävimpänä historiallisena yhteiskunnallisena saavutuksena suomessa

olen viime keväänä jo pyytänyt opetushallitukselta asiantuntijaselvitystä millä eri keinoin voimme parantaa koulujen työrauhaa ja myöskin saada opettajille parempia työkaluja puuttua niin työrauhakysymykseen kurinpito ongelmiin kuin myöskin osana esimerkiksi tällaisten vaarallisten esineitten tuontiin kouluun

näin pitää olla koska sivistysvaliokunta on asiantuntijavaliokunta ja jollei se kanna huolta koulutuksen tasosta laadusta sen saavutettavuudesta niin mikä elin instituutio sitten suomessa tekee

pidän melko häpeällisenä sitä että estetään vielä valtion teollisuuden voiman omistamassa paikassa valtion virkamiesten pääsy paikalle

laadukas toiminta luo kilpailukykyä hyvinvointia ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa korkeakoulujemme kansainvälistymisen edellytyksiä

olen perehtynyt näihin aloituspaikkamääriin eri puolilla suomea ja tulen antamaan erittäin suuren arvon niille työllisyysvaikutuksille mitä näillä aloituspaikkavähennyksillä alueellisesti on nyt taas on

arvoisa puhemies

kun luin tätä laajaa tuntijakoesitystä niin sieltä osui yksi asia silmään

olen täällä eduskunnan täysistunnossa ainakin kaksi kertaa jollen kolme kertaa todennut sen mitä hallitusohjelmassa todetaan lukion ja ammatillisen koulutuksen omista erillisistä tutkinnoista aivan kirjaimellisesti ja siinä hengessä kuin hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu

on selvää että henkilöstön hyvinvointi ja hyvä henkilöstöpolitiikka on tärkeää kaikilla koulutustasoilla kaikilla koulutusasteilla

nämä ovat toisaalta vaikuttamassa siihen että kunnat voivat myöskin palkata lisää opettajia lisää voimavaroja koulunkäyntiohjaajia ja niin edelleen meidän peruskouluumme jotta laadukas opetus voi jatkua

kun harmaa talous ja veronkierto paisuu koko ajan rakennusalalla on mielestäni tosi käsittämätöntä haitata tällaisessa asiassa viranomaisten työtä kun he yrittävät puhdistaa alaa

taloudellinen ja hallinnollinen autonomia antaa korkeakouluille mahdollisuuden päättää omista strategisista valinnoista mutta se merkitsee myös laajemman vastuun ottamista

olen jo aiemmin ottanut julkisuudessa kantaa ja olen esitellyt myöskin omia näkemyksiäni sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa mikä tarkoittaa sitä että otan tosissani tämän koulujen työrauhan parantamisen

meillä on tällä hetkellä juuri käynnistynyt opetus ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä sopimusneuvottelut ja olen edellyttänyt ja se on yhdessä tietysti virkamieskunnan kanssa todettu että tämä henkilöstön asema ja viihtyvyys otetaan vahvasti näissä neuvotteluissa esille

sen takia minusta tätä sivistysvaliokunnan mietintöä kannattaa lukea tarkasti

yksi asia jota nyt myöskin oman ministeriöni virkamiehet selvittävät on se tärkeä yksityiskohta voimmeko antaa opettajille mahdollisuuden esimerkiksi mennä lapsen tai nuoren koululaukulle jossain vakavassa tilanteessa tai tarkistaa se jo etukäteen jos on jotain epäiltävää

ammattikorkeakoulut valmistautuvat nyt toimilupakierrokseen siis hallituksen esityksen mukaan jonka yhteydessä on tarkoitus päättää myös koulutusvastuista

ilmeisesti edustaja vikman ei ole ollut täällä paikalla joten viittaus siihen että ministeri kiertää kuin kissa kuumaa puuroa menee nyt kyllä ihan vellille tässä kohtaa

minusta oli arvokasta että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja johannes koskinen käytti hetki sitten puheenvuoron koska sen näkökulma henki ja sisältö oli aivan toisenlainen kuin kokoomusta edustavan sasin puheenvuoro jossa pidettiin suunnilleen mahdottomana että tällainen opiskelijajäsenyys voisi pakkojäsenyyden kautta toteutua

korostaisin kuitenkin ennalta ehkäisevien toimien merkitystä

arvoisa puhemies

tarkoitushan on että nyt käsittelyyn tulevan lainsäädännön mukaiset uudet ammattikorkeakoulut aloittavat toimintansa uusilla toimiluvilla lainsäädännön astuessa voimaan jo ensi vuoden alussa

lainaan sieltä kohdan

pelkillä kurinpitotoimilla ei asioita ratkaista vaan itse korostan kasvatusta niin vanhempien kasvatusvastuuta lasten vanhempien kuin koulunkin kasvatustehtävää

tästä kysymys

nyt joulukuussa valtioneuvostotasolla päätetään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta joka pitää sisällään myöskin eri toimialojen aloituspaikkamäärät

eikö pitäisi lisätä kansalaistietoa ja yhteiskuntaopin opetusta

sivistysvaliokunta uudistaa käsiteltävänä olevan esityksen osalta vakavan kritiikkinsä säästöpäätösten vaikutusarvioiden täsmentymättömyydestä

minä olen korostanut sitä minkä haluaisin että kokoomuskin merkittävänä sivistyspuolueena näkee tässä yhteydessä kun puhumme lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä

olen käsitellyt tätä asiaa sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja saanut kannustusta tehdä näihin kysymyksiin liittyviä perusopetuslain parannuksia ja mahdollisuuksieni mukaan tuon ne jo tämän syksyn aikana eduskuntaan

tämän huonohkon tuloksen taustatekijöinä tietysti on tämä uusi yliopistolaki joka on tuonut tietynlaista ikään kuin uutta ilmiötä ja vaikutuksia henkilöstöpolitiikkaan mutta se tulos oli sen verran dramaattinen että se ei tätä selitä vaan tähän pitää käydä vahvasti kiinni

syksyllä käytävä toimilupakierros on tärkeä taitekohta joka antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden pohtia perinpohjaisesti toimintaansa ja suunnata sitä myös tarpeen mukaan uudelleen

mutta asia on myöskin niin että opettajat tarvitsevat nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua työrauhaongelmiin ja olen valmistelemassa asiaan liittyvää lakiesitystä

juuri näistä erityistehtävistä käsin tullaan niin lähelle yliopisto opiskelijoita että tätä kautta haluan itse uskoa että tämä asia etenee hallituksen esittämällä tavalla

ne asiat ovat niitä tulevaisuuden osaamistarpeita joita tulevaisuudessa ammattiosaajat tarvitsevat että ammattikoululainen voi opiskella kieliä hän menee tekemään koneasennustöitä vaikkapa berliiniin ja on tärkeää että lukiolaisella on mahdollisuus valita opintopolku niin että hän voi suorittaa joitakin koneenrakennusopintoja tai muita jotka hän voi lukea edukseen sitten kun hän jatkaa opintoja ammattikorkeakouluasteella minuutti kun taina ja lisäksi sm

on syytä nyt aluksi todeta että meidän nykyisessä peruskoulussahan on ja edellytetään että on toimiva oppilashuoltojärjestelmä joka pitää sisällään riittävät kuraattori koulupsykologi lääkäripalvelut

tässä nyt vain näyttää olevan niin että osalla porvareita on tosi rankka asennevamma edelleen ammattikorkeakouluja kohtaan niin loistavan tuloksen kuin ammattikorkeakoulut ovatkin suomalaiselle yhteiskunnalle antaneet

no tilanne todellisuudessa ei ole näin hyvä ja nyt on tietysti tärkeää todeta kun käymme kunnallisvaaleja että iso vastuuhan tästä asettuu sitten kunnille jotka varmaan tarkastelevat tätä asiaa ikään kuin isompana sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuutena

ja luulen omasta käsityksestäni sen että myöskin tämä niin sanottu valelääkärikeskustelu tuo tietyn uuden näkökulman ja särmän myöskin tähän suomalaiseen kotimaiseen lääkärikoulutukseen

koska nämä säästöt kuitenkin suuruusluokaltaan ovat isot ja niitten vaikutukset ovat ennalta arvaamattomia vielä se on rehellisesti todettava me olemme halunneet pontena edellyttää että tuleva hallitus arvioi kokonaisuudessaan opetuksen ja tutkimuksen merkityksen ja suhteuttaa nämä säästöt ja rahoitustason opetuksen ja tutkimuksen keskeisiin tavoiteasetteluihin

vaikeassa talouskehyksessä tulee pyrkiä siihen että ammattikorkeakoulujen toiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat toiminnan tehokkuus paranee ja rahoituksella tuetaan entistä vahvemmin toiminnan tuloksia

olen vakuuttunut siitä ja pyrin siihen että lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja lisätään

arvoisa puhemies

tämäkin on erittäin vakava ja tärkeä asia

uskon että rahoitusmallin sisältämä kolmen vuoden siirtymävaihe palvelee ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien tarpeita toiminnan sopeuttamisessa

mutta itse nyt haluaisin korostaa sitä että kun puhumme ennalta ehkäisevästä toiminnasta niin sitä ei pidä nähdä kulueränä vaan se on minun mielestäni investointi lapsen ja lasten tulevaisuuteen

se oli hyvin ansiokas joskin dramaattinen kirjoitus helsingin sanomissa koskien lapsia joilla on kohtuullisen vakavia ongelmia koulunkäynnin suhteen

sama liittyy hoito ja hoiva alan aloituspaikkojen lisäämiseen niitä tullaan myöskin lisäämään

arvoisa puhemies

kaksi asiaa ja näkökulmaa tulee tietysti heti mieleen

toiminnan sopeuttaminen ei mielestäni tarkoita ainoastaan tuskan tasaista jakamista kaikkien kesken vaan sitä että pystyttäisiin aitoon rakenteelliseen uudistamiseen joka vapauttaa voimavaroja ammattikorkeakoulujen ydintehtävien toteuttamiseen profiloitumisen vahvistamiseen työnjakojen selkeyttämiseen sekä vahvistaa vuorovaikutusta alueiden ja työelämän kanssa

se kaikista tärkein on tietysti korkeakoulujen johdon opettajien ja henkilöstön vuorovaikutuksen lisääminen sen kaikilla muodoilla ja tasoilla

tämä ongelma on sen tyylinen että sitä ei yksin koulun keinoin ja toimin ratkaista vaan se vaatii tietoista hyvää yhteistyötä sosiaali ja terveysviranomaisten kanssa

arvoisa puhemies

mutta jotta tässä nyt ei sitten lähdettäisi liikaa tuhkaa ravistelemaan niin on myöskin todettava se että hallitus on myöskin tehnyt merkittäviä lisäpanostuksia koulutukseen

toinen asia josta paljon yliopistomaailmassa on keskusteltu on tämä palautejärjestelmä joka monissa tiedekorkeakouluissa on hyvinkin toiminnassa jolloin se välitön opiskelijoitten palaute myöskin arvioidaan löytyy ryhdytään korvia hiv

arvoisa puhemies

kun lapsilla on todella vakavia ongelmia pitää voida tehdä yhteistyötä sosiaali ja terveysviranomaisten kanssa

siitä on erittäin vakuuttavaa näyttöä ja tietoa

sellaiset nuoret jotka suorittavat tänä päivänä ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon ovat työnantajan näkökulmasta mitä parhainta ja osaavinta työvoimaa työntekijöinä

uskon että kun korkeakoulujen uudistamistyö saadaan päätökseen maassamme on alueellisesti kattava korkeakouluverkko joka on entistä laadukkaampi vaikuttavampi tehokkaampi ja kansainvälisempi sekä sen lisäksi tasa arvoinen ja vetovoimainen työ ja opiskeluyhteisö

tätä ongelmaa siis ei yksin kouluissa ratkaista ja sen takia on erittäin tärkeää ja nythän käydään kunnallisvaaleja ja valitaan uudet valtuustot että myöskin resursoidaan ja kiinnitetään huomiota riittävästi siihen että kouluilla on käytettävissä riittävästi koulukuraattoreja terveydenhoitajia lääkäreitä psykiatreja eli tätä moniammatillista henkilökuntaa

arvoisa puhemies

ja meistä jokainen tiedostaa sen että kun valitettavasti osa meidän lapsistamme on jossain määrin levottomia kaikki eivät ole ihan ihania koululaisia niin on tärkeää että opettajilla on mahdollisuus työskennellä mahdollisimman pienen opetusryhmän kanssa

kuuntelin tuolla työhuoneessani tärkeää keskustelua ja odotin että joku olisi nostanut täällä esille brasilian erittäin tiukan pankkilainsäädännön joka on siellä merkinnyt sitä että valtion syliin ja veronmaksajien piikkiin ei ole tullut viime vuosina ainuttakaan pankkia

ja tämä keskustelu jatkuu myös varmaan jo nyt uusintana

arvoisa puhemies

sen vuoksi se ei pitänyt nyt paikkaansa mitä edustaja elomaa täällä puheenvuorossanne sanoitte kun totesitte että nämä säästöt ovat johdattamassa nuorten syrjäytymiseen ja siihen että eivät saa koulutusta

olemme tyytyväisiä että hallitus veti esityksensä pois ja tunnusti virheensä

samalla opettajien työtä ja heidän jaksamistaan voidaan keventää siinä koulutyössä joka ei enää varmaan niitä kaikkein helpoimpia ole

ei tässä ole mitään syytä hämmentää ihmisiä että tässä oltaisiin tekemässä jotakin muuta kuin mitä hallitusohjelmassa on sovittu

tulos oli voitto sosialidemokraateille oppositiolle ammattiyhdistysliikkeelle ja kansanliikkeelle sekä niille tuhansille ihmisille jotka olivat kansanliikkeessä eri tavoin mukana

se johtuu yksinkertaisesti siitä että brasilian tiukan pankkilainsäädännön mukaan pankin ylin johto hallituksen jäsenet ja suurimmat osakkeenomistajat maksavat osallistuvat omaisuudellaan mahdollisten veronmaksajille koituvien tappioitten kattamiseen ja että valvojilla on brasiliassa oikeus jäädyttää osakkeenomistajien ja pankin hallitusten jäsenten varallisuus ja omaisuus

sen lisäksi on tietysti tuki ja erityisopetus joustava opetusjärjestelmä niille joille se opetussuunnitelma opiskelu koulumuodossa on vaikeaa

eli lukio säilyy itsenäisenä ylioppilastutkinto itsenäisenä kolmivuotiset ammattitutkinnot itsenäisinä mutta niin kuin molempien koululakien siis ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen pykälissä todetaan siis laintasoisesti edellytetään on tarpeen ja hyvä tehdä yhteistyötä

päinvastoin hallituksen tekemillä päätöksillä osana koulutustakuuta jokainen nuori pääsee koulutukseen ja on varattu koulutuspaikka peruskoulun jälkeen

arvoisa puhemies

kaksi napakkaa kysymystä vielä ja hallitus niitä käyttää

meillä useimmilla on tietoja omista kunnistamme ja näin ja näin on tapahtunut niin ettei minusta nyt kannata kun tässä on ihan riittävästi näitä tummia värejä muutenkin maalata semmoisilla väreillä jotka eivät nyt tähän yhteyteen kuulu tai sovi

ja se on useimmissa tapauksissa myöskin sen nuoren etu joka kokee tämän hyvänä

lähikuukaudet tulevat näyttämään kuinka paljon porvarihallituksen röyhkeällä työmarkkinajärjestöjen ohituksella murennettiin sitä luottamuspääomaa jota edessä olevissa palkka ja työmarkkinaratkaisuissa olisi kipeästi tarvittu

tämä nyt tietysti johtaa käytännössä siihen että toimiva johto ja osakkeenomistajat ovat erittäin varovaisia ottamaan yliriskejä kun voivat joutua vuosikausiksi omalla jäädytetyllä omaisuudellaan joka pitää sisällään asunnot autot ja niin edelleen

tuossa edustaja turusen puheenvuorossa tuli hyvin paljon asiaa asian sivusta ja väärää tietoa

haluan uskoa ulkoministeri tuomiojan vilpittömyyteen kun sanoitte sillä tavalla että haluatte pyrkiä täyteen maksimaaliseen avoimuuteen tässä asiassa

itse asiassa se mitä ajattelin sanoa edustaja elomaalle sopii hyvin sanottavaksi perussuomalaisille ja laajemminkin

sillä päivällistyksen muihin

nyt täytyy kyllä suomen kansan edustajana todeta kun sain muutaman kipeän soiton tämän asian tiimoilta ja jouduin toteamaan että en tiedä en tunne asiaa

näyttää olevan niin muuhun johtopäätökseen ei voi tulla että aina kun maassa on porvarihallitus niin löytyy hallituksesta keskustalaisia ja kokoomuslaisia työreformisteja joiden tärkeänä intressinä on yrittää ay liikkeen kepittämistä palkansaajien etujen heikentämistä ja koko ay liikkeen aseman murentamista

arvoisa puhemies

tiedän tämän opettajien ammattijärjestön tekemän tutkimuksen ja sen kyselyn jota koskevan tiedon olen saanut jo viime kevättalvena

niin on mutta meillä on se ero että sosialidemokraatit ja oppositio näkevät tieteen opetuksen ja tutkimuksen investointina eivät kulueränä

hyväksytty että sama päiväjärjestyksen asian kuulimme osalta kysytään ylipainoa kauris marraskuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

osallistumaan pankin tekemien tappioitten kattamiseen

ei tässä avoimuudessa nyt kyllä kovin hyvin ole onnistuttu

me sosialidemokraatit haluamme myöskin uudistaa tätä vaalijärjestelmää nimenomaan laajentamalla vaalipiirejä ja hakemalla sitä kautta oikeudenmukaisuutta ja parempaa suhteellisuutta

se oli se yksi kimmoke ja syy minkä takia vastuullisena opetusministerinä halusin käynnistää nämä asiantuntijatoimenpiteet opetushallituksessa ja omassa ministeriössäni jo hyvin varhain

niin allekirjoittaneella kuin ministeri kiurullakin on ollut mahdollisuus osoittaa peruskouluun ryhmäkokojen pienentämiseksi historiallisen suuria rahasummia

se on nyt tietysti minimi ja oikein

tämä on ihan olennainen ero

tällaisesta viidakon laista joka nyt vallitsee pankkimaailmassa pitää päästä eroon

sitten kysyisin vielä ministeri haglundilta

hallituksen harkintakyvyn pettäminen näin tärkeässä asiassa kuin eläkekysymys antaa aiheen huolestua onko muissakin isoissa asioissa hallituksen ongelmana lumisokeus eikä nähdä eikä ymmärretä tekojen seurauksia

ja kun me samanaikaisesti tiedämme että saksassa lisätään panostuksia tieteeseen ja tutkimukseen myös pohjoismaissa niin nyt tällä teidän väärällä politiikallanne me jäämme jälkeen meidän keskeisistä kilpailijamaistamme keskeisen tuotantopääoman tutkimuksen ja koulutuksen leikkausten johdosta

arvoisa herra puhemies

niin kuin äskeinen pääministeri kataisen puheenvuoro osoitti hallitus on kahteenkin otteeseen käynyt vakavaa keskustelua tästä kaivostilanteesta ja siinä yhteydessä on myöskin keskusteltu osaamisesta siitä vajeesta joka liittyy tähän osaamiseen niin valtionhallinnon osalta kuin sitten myöskin käytännön työn suorittajien kohdalta

miten te näette onko teidän mielestänne tässä nyt toimittu sillä avoimuudella kuin kansanvalta edellyttää että meitä kansanedustajia kohdellaan

ja kuten sanoin meillä on valmisteilla perusopetuslain muutokset ja tässä yhteydessä ilman muuta täytyy kiinnittää huomiota myöskin tähän ongelmaan jonka nostitte esille niin että opettajilla koulun rehtorilla koulun henkilöstöllä on velvollisuus ja oikeus puuttua tilanteisiin ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaaliviranomaisille tarvittaessa vaikkapa poliiseille raportoimiseksi

eläkeratkaisut koskettavat koko kansakuntaa siksi niitä on aina valmisteltu pitkään ja perusteellisesti ja isolla porukalla

menikö perille

yhteiskuntatieteilijä nyt sanoisi sillä tavalla että kyllä tämä äänestysprosentti on paljon enemmän kytköksissä kansalaisten koulutukseen ja varallisuuteen jopa paikalliseen bruttokansantuotteeseen

mutta tällä sanomisellani en halua vetää siltä kritiikiltä mattoa alta että nyt näitten säästöjen kokonaissuuruusluokka on kohtuuttoman iso ja sen takia ikään kuin tämän asian seuranta ja arviointi jatkossa on aivan välttämätöntä

hallituksen hiihtojoukkue katainen cronberg wallin vanhanen ei yllä edes pistesijoille heikolla suorituksellaan

näiden jo käytyjen keskustelujen pohjalta olen ottanut asian luonnollisesti esille myöskin opetus ja kulttuuriministeriössä

on laitettu tavallaan tämä arviointiprosessi liikkeelle mitä me voimme sitten täydennyskoulutuksen ja muun koulutuksen kohdalta tehdä jotta tähän osaamisvajeeseen saataisiin mahdollisimman nopeasti sitten osaavia ihmi

nyt olisi ainutkertainen mahdollisuus hakea kaikkein oikeudenmukaisin ratkaisu joka tukee suhteellisuutta ja tasapuolisuutta ed

suomi on vakavassa talous ja työllisyyspoliittisessa kriisissä ja hallitus ajaa röyhkeästi työmarkkinajärjestöjen päälle

työeläkejärjestelmän historiassa on ensimmäinen kerta kun järjestelmää yritettiin muuttaa kuulematta palkansaajia ja työnantajia

jo tämä kysymys on tällä erää loppuunkäsitelty ja samalla myös kyselytunti on päättynyt

työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kun kuuntelimme asiantuntijoita hyvin laajalti nähtiin se että työsuojelu ei kerta kaikkiaan sovellu aluetasolle

kolmikannan tausta ei perustu kulloinkin istuvan hallituksen hyvään tahtoon vaan on ykn kansainvälisen työjärjestön keskeinen perusta työelämän kehittämisen pelisäännöistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja tämä hallituksen esittämä työsuojeluhallituksen aluejako yksiselitteisesti heikentää ratkaisevasti työsuojeluviranomaisten tehokasta yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöitten kanssa

minun oma tahtotilani on se että opettajalla tulee olla mahdollisuus puuttua tilanteeseen jos opetustilanteessa luokkahuoneessa hän arvioi että esimerkiksi oppilaan koululaukussa on vaarallisia esineitä

nyt kun uudistamme peruskoulujen opetussuunnitelmaa niin me tiedämme sen että pojat erittäin paljon alisuoriutuvat meidän peruskoulussa siis erityisesti peruskoulun yläaste uskallan sanoa sen ääneen suosii tyttöjä ja nyt kun me olemme tehneet tämän uuden peruskoulun tuntijakosuunnitelman meillä on sovittu ja päätetty siitä että näitä taito ja taideaineita lisätään vahvistetaan opinto ohjausta pyritään myöskin äidinkielen kohdalta parantamaan erityisesti poikien valmiuksia koska viimeisten tutkimusten mukaan me tiedämme että esimerkiksi äidinkielen hallinnassa on tavattoman isot erot tyttöjen ja poikien välillä

opettajalla tulee olla mahdollisuus puuttua siihen tilanteeseen joko yksin siinä tai menemällä oppilaan kanssa rehtorin työhuoneeseen jolloin katsotaan sitten se tilanne yhdessä

saamme ajankohtaista tukea tavoitteellemme tuoreesta yhteiskuntapolitiikka lehdestä jossa tohtori pekka parkkinen arvioi

eläkeikäisten työllisten lukumäärä saattaa tulevaisuudessa merkittävästi lisääntyä kun ensi vuosikymmenellä nykyisen väestön suurimmat ikäluokat tulevat eläkeikään

korostaisin kuitenkin sitä että normaalitilanteessa jos opettajalla on luonnikas ja hyvä suhde oppilaaseen ja jos opettaja sanoo että katsotaan mitä siellä koululaukussa on oppilas antaa sieltä kyllä tarvittaessa opettajalle sitten sen esineen tai tavaran joka siellä on